iso ongelma meillä on vielä se jonka olen julkisuudessakin todennut että meillä ei ole enää siinä mittakaavassa yleishyödyllisiä toimijoita jotka tulisivat näihin talkoisiin mukaan ja sitä kautta olen esittänyt myöskin sitä mahdollisuutta että valtio tulee myöskin näissä asioissa peliin

minusta on tärkeätä että myös tämä asia korostuu keskustelussa kun me olemme keskittyneet hyvin paljon pääkaupunkiseudun asuntopolitiikan järjestämiseen eli siltä osin olen tyytyväinen siihen että myöskin tämä esitys herättää teissä positiivista vastakaikua

siinä on huikea yhteiskuntapoliittinen ote laitettu sinne riveille nimittäin me moninkertaistamme itse asiassa suorastaan kuusinkertaistamme ensi vuonna käytettävissä olevat voimavarat vuokra asuntotuotantoon

lopputyön tekisi opetushallitus niin kuin nykyään muillakin koulutusasteilla eli he määrittelisivät sitten nämä yksityiskohtaiset sisällölliset perusteet ja näin on paketti valmis

koulutuksenjärjestäjien on nyt itse pohdittava miten toiminta vastaisuudessa organisoidaan ja miten toimintaa kehitetään niin että koulutuksen keskeinen perusta laatu ja saavutettavuus eivät kärsi

minusta on hyvä myöskin todeta kun edustaja vehkaperä kysyikin että kai asuntopolitiikkaa muuallakin tehdään näillä asuntopoliittisen uudistuksen paketin osilla kuin pääkaupunkiseudulla että siihen suora vastaus on kyllä

todellisuudessa meidän on vain jatkettava sitä käytäntöä että kosteus ja hometalkoot jatkuvat tässä yhteiskunnassa ja meillä pitää olla nollatoleranssi siihen että tätä ei voi sallia

arvoisa puhemies

järjestäjän vastaus voi olla se että omaa toimintaa kehitetään turvaamaan lainsäädännössä edellytetty koulutuksen taso tai se että toimintaa jatketaan yhdessä jonkun toisen toimijan kanssa

jos ne ovat tähänkin asti olleet niin nyt kyllä kysymys on todellisesta mestarinäytteestä sillä esittelyssä oleva laki on erittäin kattava ja nyt jo on tiedossa että sitä ei valitettavasti ole vielä riittävästi pohdiskeltu ja punnittu

opetusministeriön puolella sitten on omat työkalut niihin konkreettisiin toimiin joihin ryhdytään silloin kun epäilyksiä on sen suhteen miten nämä rakennukset saadaan takaisin kuntoon

siellähän on kaksi merkittävää asiaa jotka ovat ensinnäkin perusparannuskohteiden suhteen omavastuukoron alentaminen ja toinen erittäin tärkeä vipu on se että normaalia vuokra asuntotuotantoa voidaan lisätä joka puolella suomea juuri sen vuoksi että omavastuukorkoa edelleen korkotukijärjestelmän lainaehdoissa tuodaan alaspäin sinne prosenttiin

sitten valtioneuvosto on tehnyt omalta osaltaan ne kirjaukset joista on lähdetty eli olemme omalta osaltamme halunneet vaikuttaa rakentamisen kustannuksiin ja olemme laskeneet omavastuukorkoa jolla sitten pääsee rakentamaan valtion tuella ja kun se puolittuu se vaikuttaa merkittävästi rakennuskustannuksiin niin niille jotka aloittavat näitä töitä kuin myöskin niille jotka tulevat asumaan uusissa valtion tukemissa vuokra asunnoissa

opetushallituksella on nyt sitten aikaa tehdä näitä sisältöperusteita koko tämän ajan mutta kuitenkin niin että järjestäjillä on mahdollisuus näitä omia opetussuunnitelmia uudistaa tämän lain voimaantulon jälkeen niin että ehditään tuohon lain voimaantuloon mennessä nämä järjestää ja opintosuunnitelmat saada valmiiksi

mutta lähtökohta on kuitenkin se että viranomaisten tehtävä ei ole yksistään se että kunhan saatetaan toimijat sinne missä tukea ja apua on saatavilla vaan kyllä kysymys on laajasti myöskin siitä että me tiedotamme kuinka suuri ongelma tänä päivänä sisätilaongelmat on

käyttö ja luovutusrajoitukset ovat kohdekohtaisia kun taas yleishyödyllisyyssäännökset rajoittavat ara tukea saavien yhteisöjen toimintaa nimenomaan yhteisötasolla

arvoisa puhemies

sen kautta säästöjä syntyy siinä että rahoituksen määräytymisessä painotettaisiin nykyistä huomattavasti enemmän suoritettuja tutkintoja ja tutkinnon osia sekä koulutuksen vaikuttavuutta

ensinnäkin aloitan viranomaisten toimivaltaa koskevista kysymyksistä

yleishyödyllisyyssäännökset edellyttävät muun muassa että tuensaajayhteisöjen toimialana on rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra ja asumisoikeusasuntoja sosiaalisin perustein valittaville asukkaille ja että yhteisöt saavat tulouttaa omistajilleen vain kohtuullista tuottoa

siihen meidän täytyy saada enemmän tietoisuutta että suomalaiset asuntojen omistajat ymmärtävät mistä oikeasti kiikastaa kun kiikastaa

isoja kysymyksiä olemme päässet pohdiskelemaan aina istuntoviikon ajankohtaisessa osuudessa ja niistä jo varapuheenjohtaja kaikkonen hyvin kertoi

tässä tutkinnanjohto kysymyksessä ei ole mielestäni pohdittu liian tarkkaan nyt sitä keskeistä kysymystä joka on noussut myös muutoin jo lakivaliokunnan työskentelyssä esiin

rahoitusuudistus on rakenteellinen uudistus josta syntyy säästöjä sekä rahoitettavien tehtävien poistolla ja rajaamisella että rahoitusperusteiden muuttamisella

arvoisa puhemies

suomen valtuuskunta on ollut erittäin aktiivinen kuluneella kaudella ja olemme osallistuneet aktiivisesti myös valiokuntatyöskentelyyn ja vaalitarkkailuun

arvoisa puhemies

meillähän historiassa kun katsotaan taaksepäin on yksi samanlainen keskustelu käyty yhteiskuntapoliittisesti silloin kun havahduttiin siihen että netti on myös väline missä lapsia ja nuoria voi käyttää hyväksi

nimittäin suomalaisessa järjestelmässä on käytössä hyvin toisenlainen menettely kuin eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa vertailussa toimiva syyttäjäjohtoinen esitutkinta

vaikka uusi rahoitusjärjestelmä palkitsee tuloksista eivät koulutuksenjärjestäjät kykene hyödyntämään sen tavoitteita ellei niillä ole käytössään riittävää toiminnallista volyymia

olen tyytyväinen siitä että euroopan neuvosto on olemassa sillä sille on tilausta

silloin ministerikollegani silloinen liikenne ja viestintäministeri huovinen käynnisti sen keskustelun että laitetaan pykäliin myöskin tekstiä siitä että pyritään paremmin kontrolloimaan sitä mitä verkossa tapahtuu

aran käyttösuunnitelma on sellainen että tällä hetkellä he ohjaavat ara asuntotuotantoa asojen suhteen siihen että ne keskitetään suuremmille paikoille koska lähtökohtana on se että sen pitää vapauttaa normaalia vuokra asuntotuotantoa

oikeusvaltiokehitys ihmisoikeudet ja demokratia ja niiden valvonta euroopassa ovat osoittaneet että sille on kysyntää koska puutteita ja ilmeisiä puutteita on

mutta tänä päivänä haaste on siinä että samaan aikaan kun meidän pitäisi pystyä ehkäisemään sitä mitä verkossa tapahtuu ja pitämään huolta siitä

erityisesti syyttäjän ja poliisin yhteistyötä on tehostettava ja lisättävä ja mielestäni olisi pitänyt kyllä myös tarkistaa miten me olisimme lähentyneet tätä eurooppalaista mallia jossa syyttäjävetoisesti tutkittaisiin ja vedettäisiin esitutkintaa

myös lieksa tai sini että myöskään vihapuhetta ei lietsottaisi olemme käynnistäneet julkista keskustelua esimerkiksi tiedotusvälineissä siitä voisiko myös medialla olla rooli siinä niin että jollakin tavalla pitäisi rekisteröityä tai ottaa kuitenkin selkeästi se alusta haltuun niin että pitäisi ei vain nimettömänä verkossa kirjoittaa vaan samalla tavalla kuin sanomalehteenkin kirjoittaa nimellä mutta sekään ei ole edennyt

arvoisa puhemies

kuten edellä kerrotusta käy ilmi yleishyödyllisyyssäännökset ovat erittäin tärkeä osa ara asuntojen tukijärjestelmää ja niistä on syytä pitää kiinni tulevaisuudessakin

on aivan selvää että erityisesti pitkät oikeuskäsittelyajat ovat meille kaikkein isoin puute ja ongelma oikeusvaltiokehityksen kannalta

niin kuin totesin tässä jo aikaisemmin niin valitettavasti kuitenkin meidän määrärahamme ovat alenemaan päin tänä vaikeana taloudellisena aikana mutta on selvää että nämä talkoot ovat niin tärkeitä yksilöiden kannalta että meidän on pakko olla mukana neuvomassa ja tukemassa osallistumassa ja olemassa oppaana myöskin näissä talkoissa ja edustaja vapaavuorella oli jo hyviä ideoita siitä mihin suuntaan me olemme menossa

nykyisessä rahoitusjärjestelmässä suurin osa rahoituksesta kohdistetaan koulutuksen järjestäjille läsnäolon opiskeluajan perusteella ilman että järjestäjälle syntyisi erityistä rahoitukseen liittyvää tarvetta kehittää opetusta ja ohjausta

arvoisa puhemies

pidättämiseen oikeutettu virkamiesmenettely on yksi tämän lakiesityksen ikävimmistä puolista myös siinä suhteessa että minusta on erikoista kun me emme ole kuitenkaan saaneet aivan tarkkaa määritelmää siihen keillä henkilöillä olisi oikeus pidättää rikoksesta epäilty si siinä

valitettavasti suomalaiset asuinalueet ovat eriytyneet aikaisemmin luultua enemmän ja minusta se on erittäin huolestuttava kehitys ja tämä on myöskin eduskunnan erittäin suuri tahtotilan osoitus että jotakin asialle on tehtävä

siksi hallitusohjelmassa ja asuntopoliittisessa toimenpideohjelmassa lähdetään siitä että yleishyödyllisyyssäännöksiä kehitetään niiden sosiaalinen perustarkoitus säilyttäen ja eu oikeuden vaatimukset huomioon ottaen

arvoisa puhemies

ihmisoikeustuomioistuimen toiminta sen roolin vahvistaminen ja sen riittävä resursointi ovat varmasti myös tulevaisuudessa isoja euroopan neuvoston alaan liittyviä kysymyksiä

tuottavuusohjelma on saanut hyvin huolestuttavan käänteen nykyisen hallituksen aikana jolloin ohjelman tavoitteita on lisätty lähes puolella ja siitä on tullut pelkästään mekaaninen henkilövähennysohjelma

valitettavasti meillä ei ole sellaisia toimijoita ilmaantunut ministerin eteen jotka sanoisivat että sadoissa päin rakennettaisiin näitä uusia asuntoja jos meidän yleishyödyllisyyslainsäädäntömme pantaisiin päreiksi

arvoisa puhemies

minusta pitää löytää keskitie siinä että verkkoa pitää pystyä kontrolloimaan mutta ei kuitenkaan tavalla joka on jo käsite ja vaikeuttaisi mittaa

sekä viime eduskunta että myöskin nyt nykyinen hallitusohjelma lähtevät siitä että vastaamme edustajan huutoon eli olemme ottamassa segregaation yhdeksi painopisteeksi ja tulemme omalta osaltamme pitämään huolta siitä että tehdään nyt hyvin poikkihallinnollinen ohjelma jolla pyritään siihen että eriytymiskehitystä voidaan pysäyttää

toisten rajavartiolaitoksen henkilöstön turvaamiseen työssään estää jos joku kumman

tuntuu erikoiselta että myös tutkinnanjohtajan organisaatiossa voisi olla muitakin reilulla kädellä toimivia esimiehiä joilla olisi pidättämismahdollisuus

miten me paremmin vielä kehittäisimme euroopan neuvoston työtä uudistuksen ja reformin kautta tätä raporttia käsitellään nyt tulevalla istuntoviikolla

hallitusohjelma lähtee siitä että me voimme pohtia noista rajoitusajoista keskustelun käymistä ja on totta että tämä asia on vielä edessä mutta se ei tarkoita sitä mitä edustaja mäkinen täällä kysyy

olemme huolestuneina seuranneet tietoja joiden mukaan rikosseuraamusvirastossa on nyt suunniteltu mallia jossa vankeja siirretään suljetuilta vankilaosastoilta kohti avovankiloita

täällä ei saanut äänestettyä ainakaan tällä laitteella tässä rivissä joten pyydän että pöytäkirjaan merkitään että yritin äänestää ei

minusta olisi pitänyt lähteä siitä että pakkokeinovaltuudet olisi pitänyt harkita uudelleen myös tältä osin ja olisi pitänyt säätää ehdottomasti rikosasian tutkinnanjohtajan yksinoikeudeksi päättää näistä pidättämiseen oikeuttamisista

on selvää että painoarvoa tulee poliittisesti lisätä entisestään ja pidättäytyä perustehtävien hoitamisesta

pari vuotta sitten toiminut yleishyödyllisyystyöryhmä ehdotti että kohdekohtaisista käyttö ja luovutusrajoituksista vapautuneet ara asunnot voitaisiin siirtää pois yleishyödyllisyyden piiristä ja rakennuttajat voisivat hyödyntää asuntojen arvonnousun yleishyödyllisen yhteisön ulkopuolella

tämä tulee koskemaan aika merkittäviä ministeriöitä ja olen sitä mieltä että tällä kollegaporukalla meillä on vielä jotain tehtävissä

arvoisa puhemies

se osoittaa sen että myös valiokuntatyöskentelyn arviointi on jatkossa tärkeää

lisäksi uudistuvassa rahoituslainsäädännössä huolehditaan koulutuksen saavutettavuudesta eli siitä että lukiokoulutuksen järjestäminen harvaan asutetuilla alueilla on myös taloudellisesti mahdollista

onkin ihmeellistä että nyt olemme suunnittelemassa mallia jossa kansalaisten turvallisuudella leikitään ja päädymme malliin jossa pelkän kännykän varassa jatkossa näitä vankeja vahditaan tuottavuusohjelman karmivissa paineissa

ikkunat valitettavasti eivät ole kauaa enää auki siihen maailmaan jossa tällaista eriytymistä ei ole eli huono osaisuus kasvaa liikaa ja erityisesti tietyillä asuinalueilla ja minusta se on valitettava yhteiskuntakehitys johon on puututtava

arvoisa puhemies

nimittäin tämä oikeus lukee suomen postilaissa ja lakiin kirjautunut oikeus on se että jokaisella meillä suomalaisella on perusoikeudet myös tällä puolella

minusta esittäjän kysymys on erittäin hyvä koska tätä asiaa on pohdittu jo viime hallituskaudella ja päädyttiin siihen että koska varhaiskasvatuslain antamiseen ei ollut ylimääräistä rahaa käytettävissä siitä sitten luovuttiin

arvoisa puhemies

rahoitusuudistuksessa haja asutusalueiden lukiokoulutuksen järjestäjien rahoitusta korotetaan niin sanotulla saavutettavuuskorotuksella ja siihen sisältyvällä syrjäisyyskertoimella

arvoisa puhemies

metropolialueella siksi että asuntoja on liian vähän ja väestöltään vähenevillä alueilla sen vuoksi että siellä asuntoja jää tyhjiksi

niin kuin mietinnössä viitataan meillähän on keissi olemassa euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännöstä joka on ainakin tarjoamassa viitteitä meille siihen että suomessa hyvin paljon niin kuin muissakin eurooppalaisissa maissa on kotietsintää ja se kyllä kertoo meille siitä että suomalaisessa yhteiskunnassa kotietsintöjen suuri määrä on ehkä johtanut siihen että kodin koskemattomuutta ei ole samalla tavalla perusteltu kuin ehkä pitäisi

ne on toteutettava yleispalveluna joka velvoittaa niin että postipalveluissa on taattava viisipäiväinen jakelu kohtuuhinnoitettu tasahintainen tuote ja sen lisäksi toimipisteverkko joka tarkoittaa käytännössä sitä että jokaisella paikkakunnalla on oltava yksi toimipiste ja sen pitää sijaita kohtuullisen matkan päässä

että arvoisa puhemies miksi

eduskunnalle on valmisteltu lähiaikoina annettavaksi lainmuutosehdotus jonka avulla taloudellisissa vaikeuksissa oleville väestöltään vähenevillä alueilla sijaitseville aravalainoitetuille vuokrataloyhteisöille suunnattujen tukitoimen toimivuutta voitaisiin parantaa ja siten myös parantaa tällaisten yhteisöjen toimintaedellytyksiä sekä vähentää tällaiseen asuntokantaan liittyviä taloudellisia riskejä

silloin mielestäni pitäisi pohtia sitä pitäisikö ja olisiko pitänyt sitten säätää kotietsinnästä päättäminen tässä vaiheessa syyttäjän tehtäväksi ja kasvattaa siten jatkossa myös tuomioistuimen toimintavaltaa

kohtuuhintaisen normaalin vuokra asuntotuotannon edellytysten parantamisen ohella hallituksen toisena keskeisimpänä tavoitteena on erityistä tukea asumisessaan tarvitsevien asumistarpeista huolehtiminen

arvoisa puhemies

jos toimintaa ei pystytä tehostamaan suunnitellulla tavalla opintoaikoja lyhentämällä ja läpivirtaamaa nopeuttamalla säästöt johtaisivat hallitsemattomana useiden tuhansien opiskelijamäärien vähennyksiin joista on tehtävä päätöksiä jo kuluvana vuonna

arvoisa puhemies

minä kiitän siitä kysymyksestä jonka edustaja sipilä teki minulle sen takia että haluan myös teitä haastaa siihen että eikö koulutus olekaan keskustapuolueelle tärkeää

siksi jo hallitusohjelmassa luvattiin että erityisryhmien asunto oloja tukeva valtion investointiavustus pysyy vähintään nykyisellä tasolla koko hallituskauden ajan

yhdyn ihan siihen arvioon että meillä on todella paljon vielä korjausvelkaa edessämme ja sen lasku ei ole ainoastaan yhteiskunnan maksettavana vaan kyllä meistä jokaisella on oma vastuunsa siitä että me pidämme huolta meidän niin sanotusta tulevaisuuden perinnöstämmekin jo tänään eli tätä kautta me kaikki joudumme osallistumaan

mitä tulee asianosaisjulkisuuteen esitutkinnassa niin minusta myös tämä tiedonkulun merkitys on jollakin tavalla vielä pohdittava uudelleen

opiskelijakohtaisen rahoituksen pienentäminen johtaisi niin ikään ilman toiminnan tehostamista laadun heikkenemiseen

nyt käynnistetyillä rakenteellisilla toimilla säästöt on mahdollista toteuttaa siten että ne eivät heikennä nuorten ja aikuisten mahdollisuuksia kouluttautua tai koulutuksen korkeaa laatua

nimittäin epäillyllä ja syytetyllä pitäisi olla oikeus saada tietoa esitutkinnan kulusta ja esitutkinnassa muun muassa näillä pakkokeinoilla saavutetuista tiedoista

meillä on tulossa budjetin täydennys ja yritän omalta osaltani viedä valtioneuvoston päätettäväksi uusia toimia ja jos me myöskin pääsemme niistä yksimielisyyteen niin sitä kautta tietenkin sitten saadaan mahdollisesti uusia lisäpanostuksia kentälle

olen tänään käynyt aika laajan lehdistötilaisuuden jossa yksityiskohdat on käyty läpi ja olen myöskin ollut ryhmien käytössä eduskunnassa ja olen käynyt myöskin keskustan ryhmässä jo asiaa esittelemässä aikoinaan

tietenkin tämä aika on myös sillä tavalla haasteellinen että mielellään sitä ajattelisi että kaikki käytettävissä oleva energia kannattaa käyttää niin että jää sitten sitä pientä luksusta eikä lämmitetä pelkästään meidän seiniämme eli sitä kautta myös uudet ilmastopoliittiset tavoitteet ovat osa sitä pakettia johon pitää vastata

mikäli näitä hallituksen esityksissä olevia toimia ei ole käytettävissä se tarkoittaa useilla koulutuksenjärjestäjillä hallitsematonta toiminnan loppumista ja valtiolle opiskelijamäärien mekaanista leikkausta mikä jättäisi koulutuksen ulkopuolelle valtavan joukon nuoria sekä lukiosta että ammatillisesta koulutuksesta

minä haluaisin kysyä mitä tarkoititte sillä valtiovarainministeri että te takaatte että säästöä syntyy

itse en usko siihen että sen jälkeen kun meillä on eduskunnan tahtotila kuntien yhdessä muodostama tahtotila kesään mennessä me pystyisimme valtiona olemaan olematta myöskin näissä lisätalkoissa mukana

yhdentoista kaupungin kanssa tehdyt sopimukset sisältävät kohdennettuja toimenpiteitä pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja asunnottomuuden riskin vähentämiseksi

lehtijakeluhan ei ole säänneltyä toimintaa mutta se kuitenkin antaa yhtymäkohdan myöskin tälle omalle tontilleni eli postitoimintaan ja sitä kautta myös tämä kysyjän esittämä näkökulma on ollut esillä

minusta siinä osoitetaan hyvin selkeästi että ongelmia esiintyy ja minusta meidän pitää pohtia tältä ihmisoikeustuomioistuimen käytännön pohjalta vielä tätä tiedonkulun asiaakin ja myös asianosaisen käsitettä